tämän takia on erittäin järkevää ja kannatettavaa se että sekä työmarkkinajärjestöt että valtiovalta tässä asiassa pääsevät sopuun ja että eduskuntakin kantaa vahvalla päätöksenteollaan kortensa kekoon tässä asiassa

näissä laitteissa mitä markkinoidaan niin ne ihmisen tuottamat pienet jätevesimäärät ovat ongelma koska se laitteisto ei toimi näin pienillä vesimäärillä siksi se maaimeytys on aivan ylivertainen

arvoisa puhemies

suomen eduskunnassakaan ei taida monella kansanedustajalla sellaista taitoa olla saatikka sitten tavallisella suomalaisella

molemmissa tapahtuu minun mielestäni törkeä ihmisen oikeuden loukkaus ja se pitäisi saattaa tutkintaan ja sen jälkeen mahdollisesti raastupaan koska kun laki laaditaan niin kyllä sen pitää olla tietyn tasoinen jotta lain kunnioitus suomen eduskunnan säätämiin lakeihin säilyy

nyt käytävä välikysymyskeskustelu opposition välikysymyksestä koskien tuloerojen kasvua ja verotuksen rakennetta osuu tietenkin vaaliteknisesti aivan oikeaan hetkeen mutta totta kai välikysymyksessä on takana myös hieman asiaa elikkä kysymys on siitä mikä on tuloerojen kehitys ollut tässä maassa viime aikoina

kun analysoi näitä syitä miksi tuloerot ovat tässä maassa hieman kasvaneet on pakko tunnustaa ja myös opposition olisi syytä tunnustaa ne tosiasiat ja ne teot mitä matti vanhasen kakkoshallitus ja mari kiviniemen ykköshallitus ovat tämän asian hyväksi tehneet

ensinnäkin kun katsotaan vanhasen toisen hallituksen tekemiä sosiaalisia toimeentuloturvaetuuksien uudistuksia ja parannuksia niin se lukujono on erittäin vaikuttavaa ja korutonta hyvää kerrottavaa

se on pienituloiselle ihmiselle se ainoa oikea veronkorotusmuoto koska monesti hyvin pienituloinen henkilö ei maksa valtionvero juuri oulun maksaa valtionveroa vähän tai ei juuri ollenkaan

tämän takia kuntaveron perusvähennyksen korottaminen oli erittäin hyvä ja oivallinen teko ja aikaan oikein sopiva

mielestäni se on aivan oikea verouudistus ja parannus ja nimenomaan niin että se kohdistuu siihen ryhmään mihin sen pitääkin kohdistua elikkä pienituloisiin ja ennen kaikkea lapsiperheisiin joilla ruokamenot ovat suuret

sitten vielä yhtenä asiana arvoisa puhemies voi todeta sen että tämän laman joka koko läntistä maailmaa on puristellut viime vuodet negatiiviset vaikutukset suomen yhteiskuntaan on kuitenkin hallituksen oivallisin toimin pystytty sen vaikutukset pitämä negatiiviset vaikutukset suomen pitämään erittäin pieninä ja lievinä

totta kai se tuo sen esille mutta olisi syytä olettaa että sieltä joskus tulisi hyviä parannusehdotuksia eikä pelkästään kritiikkiä ilman pohjaa

hyväksi lopuksi tämän lähetekeskustelun osalta tässä asiassa kysyn vain sitä kun on huitaisemalla tehty asetus jonka perusteella yritetään nyt laatia lakia miksi sitten ministeri jan erik enestam kysyi tästä asiasta saadakseen perustietoja millä perusteella silloin aikanaan tätä jätevesiasetusta tehtiin

vieläkään ei tietojeni mukaan enestam ole saanut asiaan vastausta elikkä tämä tehtiin ja ympäristöministeriö jatkoi asiassa vankkaa tiedottamislinjaansa eli ei mitään

totean vain että tällainen lainvalmistelumenettely mitä tässä on tehty ensin asetus sitten laki ei täytä suomen perustuslain mukaista lainvalmistelumenettelytapaa millä se yleensä tässä maassa tehdään ja siksi sitä vastustan

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevat kahden ydinvoimalan periaatepäätökset ovat iso osa nyt käsillä olevaa kokonaisuutta energiapakettia jonka elinkeinoministeri mauri pekkarinen on ministeriössä valmistellut ja jonka hallitus eduskunnalle on esittänyt

siihen kuuluvat erittäin merkittävä suorastaan historiallinen uusiutuvan energian paketti energiatehokkuusosio ja myös energiansäästöosio

ydinvoima kahden luvan myöntäminen on suuri asia eduskunnan päätettäväksi asia joka varmasti herättää lukuisia puheenvuoroja ja paljon julkista keskustelua

fennovoiman ja tvon luvat ovat nyt käsittelyssä ja itse sanon sen että en ole innokkaimpia ydinvoiman kannattajia mutta näen tämän kokonaisuutena

mieleisin paketti olisi mielestäni ollut yhden ydinvoimalan rakentamisluvan myöntäminen mutta kun tämä energiataseemme on tällainen kuin on ja pitää pyrkiä aktiivisesti energiaomavaraisuuteen niin sitä taustaa vasten asia on hyväksyttävissä ja tuen tämän paketin läpiviemistä eduskunnassa

tärkeää on päästä irti venäjän ydinsähkön tuonnista

teollisuutemme rakenne on sellainen että metalliteollisuutta ja metsäteollisuutta tässä maassa on todella paljon ja se on hyvin energiaintensiivistä

tämä on kylmä tosiasia

päämarkkina alueemme on edelleen eurooppa mutta kilpailua tulee lähinnä aasiasta yhä enemmän tuleekin ja tähänkin on meidän varauduttava tuottamalla itse oma energiamme mahdollisimman hyvin

puolustusministeriön pääluokka on pienestä koostaan huolimatta meidän maamme kannalta äärimmäisen tärkeä pääluokka

polttotekniikan puolella meillä on erittäin paljon osaamista ja on välttämätöntä että pidämme tämän tuotannon kunnossa ja nimenomaan markkinoimme sitä muualle maailmaan ja luomme sillä elintasoa

mutta voi todeta että puolustusvoimat tekee tässä maassa erittäin hyvää ja laadukasta työtä hyvin pienillä määrärahoilla

aivan kuten ministeri rehula muistaakseni aika selkeästi teki selväksi niin kuntien valtionosuuksia ei leikata päinvastoin niitä lisätään

voi sanoa että tuotospanos suhde maassamme tässä asiassa on erittäin hyvä että hallitus nyt löysi mahdollisuudet katkaista sen kehitykseen jolla meijän perustin kokoja arabiistuin päättää kuudensadan miljoonan

ja uhkanarakennetyöttömyyden pysyvä lisääntyminen aktiivisella työllisyyspolitiikalla kunnathan ne palvelut asukkailleen tuottavat ja pitää aina muistaa se että kunnathan nämä terveyskeskusmaksutkin määrittelevät ja jos kunta ei nosta mitään taksoja ja sielläkin on sitten maksukatto ei vaikuta mitään esimerkiksi tämä tilanne

puolustusvoimatkin on erin erinomaisen tärkeä ja samalla aina kiitosta omalta osaltaan käynyt läpi tämän valtionhallinnon menoleikkauksen tähän asti ja puolustusministeriö on oikeastaan ainoana ministeriönä toteuttanut annetut säästötoimet sataprosenttisesti

tästä pitää kyllä puolustusministeriön ihmisille ja sen takia täytyy löytyä ratkaisu siihen että puolustusvoimille lausua parhaat kiitokset hyvin tehdystä työstä

kun katsoo tätä julkisen talouden tilaa se on heikko

kertausharjoitukset palautetaan ensi vuonna ja itseäni kiinnostaisi mikä mahtaisi olla tämä aikataulu koska täältä voisi on jo palautettu tänäkin vuonna sille tasolle mitä uskottavan puolustuksen taso vaatii

ja aivan kuten moni tässä ja edustaja henrikssonkin totesi pitää liikuntaa lisätä ja paheita vähentää

meillä sekä julkisella taloudella että meillä suomalaisilla molemmilla on sama vika

ilmavoimien lentotunnit ja niihin liittyvä kenttähenkilöstön ja ilmavoimien muun henkilöstön koulutus on saavuttanut vaadittavan tason ja myös merellä tapahtuvat kertausharjoitukset alusvuorokausilla mitattuna on palautettu hyvälle tasolle

sipilän hallitus yrittää ja tekee parannuksia suomen julkisen talouden kohentamiseksi ja työpaikkojen saamiseksi

kyllä meidän suomalaisten pitää nyt hyvänen aika samaan remmiin lähteä ja alkaa kuntoilla ja liikkua enemmän ja nauttia elämästä

maanpuolustustahto riittävän hyvä kalusto ja sitten ennen kaikkea riittävä koulutus jotta puolustusvoimissa palvelevat ja reserviläiset ja varusmiehet saavat riittävän hyvän koulutuksen annettuja tehtäviä varten

se malka saattaa siellä omassa silmässä olla paljon helpompi poistaa kuin se tikku siinä naapurin silmässä

aiempaa aiempina vuosina kimolan kanavahanketta on uskottavuuteenhan puolustusmäärärahoilla voimme tässä talossa vaikuttaa mutta maanpuolustustahto on suomalaisten itsensä asia

eduskunta antaa siihen kehykset ja sen jälkeen tämä muu työ tehdään tuolla kentällä joko reservin eri toimenpiteissä tai sitten varuskunnissa sotilaiden tekemänä

ja jatkuu täällä aiemmassa puheenvuorossa mainittiin nuo summa on pieni ottaen huomioon sen että tämän päivän suuri ongelma suomen valtiolle on puolustusmateriaalihankintojen valtava vuosittainen hinnannousu

ja kaikki me tiedämme arvoisa puhemies että edessä oleva ilmavoimien uusien torjuntahävittäjien hankinta ei tietenkään koske näitä käyttömäärärahoja

kannustaisin ministeriä hakemaan niitä vaihtoehtoja että se pitää hoitaa erillisellä rahoituksella mutta se tulee olemaan suomen puolustusvoimien historian suurin hankinta

tässä meillä on vielä kirittävää

valtiovarainvaliokunta aivan oikein kiinnittää mietinnössään huomiota siihen että suomen oma puolustusmateriaalituotanto on kohtuullisella tasolla mutta sen säilyttäminen tulevaisuudessa on äärimmäisen tärkeää

tänäkin päivänä on tärkeää että pystymme myös kriisiolosuhteissa meidän armeijan toimintakyvyn turvaamaan omalla tuotannolla mikä on äärimmäisen tärkeää

pitää aina muistaa että jos kriisiaika iskee tähän maahan tai maailmaan niin silloin se naapurin apu yhteistyöapu yhteistyökumppaneilta ei välttämättä ole itsestäänselvyys

tässäkin asiassa arvoisa puhemies voi sanoa että kun pidämme oman maamme kunnossa ja pystymme toimimaan itsenäisesti selviämme tulevistakin vuosista paljon paremmin kuin siinä tilanteessa että olisimme toisista riippuvaisia

tiusasella pikkuisen mittakaavavirhe tuossa puheenvuorossa

kuten kuntaministeri tapani tölli aivan oivallisesti kuvasi kunnat ovat selvinneet lamasta kohtuullisen pienin vaurioin ja kunnat katsovat positiivisella mielellä tulevaisuuteen

mutta monessa kunnassa ollaan huolissaan valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja varsinkin niissä kunnissa missä asukkaiden ikärakenne on erittäin paljon keskittynyt sinne iäkkäämmän väestön puolelle

onko tulevassa valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa huomioitu millään tavalla erikoisesti näiden kuntien ongelmat joissa väestö on erittäin ikääntynyttä ja sairastavuus ovat erittäin merkittävää

kysyn kahta asiaa nimenomaan metsätalouden puolelta

onko olemassa tästä tämmöistä ptsää pitkän tähtäyksen suunnitelmaa että pystyttäisiin tämä jatkuva jälkeenjääneisyys jonain päivänä korjaamaan ja näin saataisiin pysyvyyttä sekä työpaikkoihin että metsien hoidon suunnitteluun metsäkeskuksissa ja metsänhoitoyhdistyksissä

mitä vielä seuraavat vasta uskoivat hänen ministeriadusta sarkomaa

silloinhan olimme tilanteessa jossa ensin kuntia voimakkaasti tavallaan häirittiin niiden päätöksentekoa ja virkamiesten lausuntoja pyydettiin moneen asiaan kuntarakenneasiassa

sen jälkeen tuli tämä sote uudistus jonka vauhti kiihtyi vaalikauden loppua kohden niin suureksi että monessa kunnassa kunnanjohtajat ja hallintojohtajat olivat suorastaan stressiin kaatua kun jatkuvasti piti antaa lausuntoja ja oikeastaan ei tiedetty mitä tapahtuu

kuitenkin kunnille on luvattu niin viime vaalikaudella kuin tämänkin hallituskauden ohjelmassa että niille ei anneta uusia velvoitteita ellei siihen kohdin määrätä nimenomaan rahaa

kun tässä on erittäin haasteellinen kenttä pitäisi byrokratiaa purkaa sitten tuli tämä pakolaiskriisi joka meidän pitää hoitaa niin miten nämä yhteensovitetaan ja koordinoiko tätä todella joku että saamme semmoisen lopputuloksen että kuntien rahat todella riittävät ja pystymme kunnissa kehittämään kuntalaisille yhä parempia palveluita

arvoisa rouva puhemies

tässä kilpailuneutraliteettia vaativassa esityksessä jota nimenomaan nämä euroopan unionin säännöt edellyttävät on tärkeää että tämä homma hoidetaan niin että ei tarvitse jälkeenpäin sitten harmitella miksi emme nyt toimineet